itse lähinnä suhtaudun tähän työhön tähän tutkimukseen niin kuin kaikkeen muuhunkin yhteiskunnalliseen tutkimukseen eli herättääkö se minussa ajatuksia

hallitus on ottanut kantaa aiemmin tehtyihin esityksiin ja nyt tietysti kun eduskuntaryhmät ovat halunneet tätä asiaa jatkovalmistelua pohtia niin

hallituksen suuri linja on ollut talouspolitiikallaan ylläpitää talouskehitystä ja parempaa työllisyyttä sekä näin suojata suomalaisia ihmisiä työntekijöitä ja perheitä kansainvälisen talouden myllerryksiltä

nykyinen kalusto koostuu aiheesta luvat esittää lisäkysymyksiä mattoutumalla ilmoittautumaan nousemalla aivan olennainen kysymys

ruuan arvonlisäveroa on laskettu ja sekä pieni että suurituloinen maksaa ruuasta arvonlisäveroa vähempi kuin sosialidemokraatit toivoivat

arvoisa puhemies

se lisää vakautta ja se lisää kestävällä tavalla suomalaisten ostovoimaa ja myös suomalaisyritysten ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä

esimerkiksi palkat ovat nousseet tuottavuutta nopeammin

tämä kysymys ja ajattelutapa on ymmärrettävä

hän on halukas sen järjestämään ja nyt tässä ihan viimeisen tiedon mukaan hän tulee järjestämään sen huomenna palattuaan suomeen joten pystymme sitten saamaan kaikkiin näihin kysymyksiin vastauksen ja sen jälkeen on johtopäätösten vuoro

aivan ensin täytyy korjata että komissiolla on valitettavasti sattunut tulkintavirhe siinä omassa arviossaan

viimeisen vuoden aikana on tehty päätöksiä jotka tulevat voimaan tämän vaalikauden aikana ja jotka tasapainottavat julkista taloutta ja jotka nykykasvuarvion mukaan onnistuvat taittamaan velkaantumiskehityksen

osaratkaisuna ei tietenkään voi yliarvioida tätä keinoa mutta kuitenkin osaratkaisuna tämä käännetty arvonlisävero rakennuspuolelle on tulossa siis esityksenä alkuvuodesta ja samoiten muita toimenpiteitä mietitään että saataisiinko esimerkiksi tämä rekisteröitymisvelvoite rakennusalalle

me kaikki kannatamme hyvinvointiyhteiskuntaa

arvoisa herra puhemies

jos kuitenkin talouskehitys jatkuu vakaana olemme täydentävän talousarvioesityksen perusteella euroopan unionin vähiten velkaantuvien maiden joukossa ensi vuonna ja julkisen talouden alijäämämme saattaa olla eun pienin tai ainakin pienimpien joukossa

ja köydenvedosta tästä aiheesta luvat esittää lisäkysymyksiä tämän asian kanssa

suomen nousu yhdeksi maailman hyvinvoivimmista maista on ollut mahdollista vain ja ainoastaan kansainvälisen kaupan ja yhteistyön ansiosta

konkreettisimmin tämä tarkoittaa kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia kehityskulkuja suomen turvallisuuspoliittisia linjauksia puolustuksen kehittämistä sekä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi

monet ennustuslaitokset ovat viime päivien aikana julistaneet taantuman tai laman taittuneeksi ja kasvun alkaneeksi

tällä hetkellä kansainvälinen valuuttarahasto eu komissio ja ekp tekevät tänään alkanutta selvitystyötä irlannin pankkisektorin uudelleenjärjestelyksi koska ei ole mielekästä kuvitellakaan että irlannin valtio pystyisi omia tai lainaamiaan rahoja käyttämään pääomitukseen semmoisessa pankkijärjestelmässä joka ei ole kestävä eikä myöskään keskuspankki voi likviditeettiä semmoiseen pankkijärjestelmään antaa

lähtökohta on kuitenkin se että lähestulkoonkaan kaikkia niitä rahoja joita muun muassa nuorille on suunnattu esimerkiksi aloituspaikkojen toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisessä tai työllisyystoimissa tälle vuodelle ei ole nyt käytetty mutta oletettavaa on että tarvitaan varmasti lisää ja sen takia lisätalousarvio annetaan kehysratkaisun yhteydessä

mutta tietysti voisi kysyä vastaan kuinka huonoksi teollisuuden tilanteen pitää mennä että sosialidemokraatit alkavat kannattaa kelamaksun poistoa joka on mittaluokaltaan aivan toinen kuin sähköveron poisto

siinä on ollut kaksi keinoa joista ensimmäinen on työn verotuksen maltillinen keventäminen eli ostovoima on lisääntynyt kotimarkkinat ovat piristyneet ja toisaalta työn verottamista eli työllistämisen verottamista olemme halunneet laskea jotta palkanmaksuvaraa riittäisi useammalle suomalaiselle

me korjaamme heille luvut ja varmaan seuraavissa arvioissa komissio jälleen palaa sille linjalle joka sillä oli tämän vuoden alussa kun se arvioi muun muassa tuloveron kevennykset erittäin positiiviseksi tavaksi elvyttää

moi on tehty esimerkiksi perusopetus paremmaksi hankkeeksi jonka tavoitteena on ollut pienentää opetusryhmiä lisätä liikkumista lisätä kerhotunteja ja tässä ollaan onnistuttu varsin hyvin

arvoisa herra puhemies

miksi meidän suomalaisten pitäisi kantaa vastuuta tai tuoda apua leväperäiselle talouspolitiikalle tai jopa virheelliselle tietoisesti virheelliselle petolliselle viestinviejälle

selvisimme varsin hyvin suurimmasta pudotuksesta ja suurimman kiitoksen tästä ansaitsevat tietenkin suomalaiset ihmiset ja yritykset

vastaus kysymykseen suomalaisista tuloeroista ja köyhyydestä pitää oikeastaan jakaa kolmeen osaan

kun pienennämme indeksitarkistusta kaikissa etuuksissa se silloin tarkoittaa riippuen inflaatiosta muutaman kymmenen sentin tai euron vuotuista menetystä

väestön ikääntymisen mukana lisääntyvä palvelutarve kasvavat eläkemenot ja pienentyvät verotulot eivät ole tulleet meille kenellekään yllätyksenä

hallituksen talouspolitiikan päätavoitteena on välittää ihmisistä huolehtia työllisyydestä sekä vahvistaa kuntien mahdollisuuksia tarjota palveluja huonoinakin aikoina

toisaalta myöskään helsingin yliopisto ei häviä vaikka tämä järjestelmä tästä muuttuu eli yliopistouudistuksessakin tärkeänä pidetty periaate että rahat eivät vähene säilyy tässäkin tapauksessa

yhdysvalloista eilen tulleen tiedon mukaan talous olisi kääntymässä hyvin rivakkaankin kasvuun

miksi näin tehtiin

noin kuusi vuotta jatkunut maailmanlaajuinen talouskriisi on herättänyt toivottomuutta ja kielteisiä ajatuksia sekä kriisimaissa että niitä auttavissa maissa

muistelen että kun tätä budjettia laadittiin niin silloin hallitusta ja valtiovarainministeriön virkamiehiä syytettiin liian pessimistisestä verotuloarviosta

se on selvää että kaikkien pitää kantaa vastuuta tässä tilanteessa kun kreikkalaiset sitoutuvat todennäköisesti parlamentissaan tänään tai toivon mukaan erittäin tiukkoihin tasapainotustoimiin

voi olla että jotkut ovat joistakin asioista samaa mieltä jotkut eri mieltä joistakin asioista mutta ehkä se kaikkein suurin arvo yhteiskunnallisesta tutkimuksesta tulee siitä herättääkö se ajatuksia itsessä ja aukaiseeko se ajattelu eväitä kun

se on noin miljardin euron huojennus työnantajille jotka työllistävät

me poistimme kelamaksun eli työllisyysveron yrityksiltä laman syvimmässä kuopassa siksi että halusimme maksimoida työpaikkojen määrän koska hallitukselle hyvinvointiyhteiskunnan kaikkein tärkein rakennuskivi on työllisyys

kykymme tehdä päätöksiä jotka lisäävät teollisuuden investointeja kykymme tehdä päätöksiä jotka lisäävät uusien yksityisen sektorin työpaikkojen määrää kertoo kyvystämme lunastaa hyvinvointi ja huolenpitolupaus

lamaa torjuttiin valtavalla elvytyksellä

vaikka vihreitä oraita talouden kehityksessä kansainvälisesti ottaen on näköpiirissä valitettavasti suomen taloudessa nämä positiiviset signaalit eivät vielä juurikaan näy

äärimmäisen epävarma taloudellinen tilanne suomessa ja kansainvälisesti vaatii meiltä suomalaisilta toimenpiteitä joilla pystymme vakauttamaan taloustilannetta omalta osaltamme

kyse on järjestyksessään toisesta arktisesta strategiasta

sitä vastustetaan kyllä melkein kaikki paitsi minä sitä vastustavat mutta minusta se kuulostaa ainakin hyvältä eli rehellinen yrittäjä rekisteröityisi

välitilinpäätöksenä voisi todeta että olemme onnistuneet vaikeina aikoina hyvin

jos oikein muistan niin myös aikaisemmissa lisätalousarvioissa valtiovarainministeriötä ja hallitusta syytettiin liian pessimistisistä verotuloarvioista ja nyt nämä pessimistiseksikin syytetyt verotuloarviot ovat vielä heikompia kuin osattiin arvioida

tarkastelunäkökulma on tarkoituksellisesti laaja ja tämäkin selonteko on laadittu laajan turvallisuuskäsitteen pohjalta

ainoa syy mikä pistää meidät suomalaiset miettimään lainapaketin hyväksymistä kreikalle on se mikä on se vaihtoehto ja seurausvaikutus meille suomalaisille ihmisille suomalaisille kotitalouksille suomalaisille yrityksille jos kreikka menee selvitystilaan

jo yhden perustotuudesta heistä haluavat esittää lisäkysymyksiä

aasiassa on nähtävillä selkeää kasvua

voidaksemme ensimmäisten joukossa tarrautua kiinni orastavaan kasvuun kun kasvu alkaa tarvitsemme elinvoimaisia yrityksiä ja työkykyisiä ihmisiä

uusi strategia on edeltäjäänsä laaja alaisempi ja siinä käsitellään ennen kaikkea miten suomen arktisena maana tulisi uudessa tilanteessa toimia

kaikkein suurituloisimmat kansalaiset jotka eivät ole etuuksien varassa maksavat korkeampia veroja

sen takia hallitus teki tämän verolinjauksen että me haluamme nimenomaan kasvattaa palkansaajan ostovoimaa maltillisella veropolitiikalla tälle vuodelle ensi vuonna tuloveronkevennyksen saavat vain pienituloisimmat ihmiset eli kunnallisverovähennyksen kautta ja sitten niiden yritysten tilannetta jotka työllistävät helpotettiin kelamaksun poistolla

eli ikäluokkien pienenemisestä säästyvät varat ohjataan perusopetuksen vahvistamiseen mikä on suomen tulevaisuuden kannalta äärettömän tärkeää

vaikka käänne parempaan näyttää taloudessa jo tapahtuneen ja hidas kasvu ura on edessä näkyvät syvän taantuman jäljet julkisessa taloudessa vielä vuosikausia

niin kyllä niitä ulkopuolellakin jotka ovat tämän painamalla vie kun välikysymys pahoittaneet mielensä pyydän anteeksi

hyvät edustajat

mutta kun kuuntelee arvioita vähän suuremmalta joukolta ekonomisteja niin myös päinvastaisia ennusteita annetaan eli epävarmuus on erittäin erittäin suurta

euromaille lainaamista pidettiin päinvastoin riskittömänä matalan tuoton toimintana

eli yhdysvaltojen pitkittynyt työttömyys alhainen kotimainen kysyntä ja alhainen luottamus vaikuttavat myös maailmantalouden kautta suomen talouteen